mutta peruskysymys on se uskotaanko itsenäiseen vahvaan taloudellisesti turvallisempaan kuntakokonaisuuteen tilanteessa jossa meillä on kymmeniä kuntia joissa syntyy alle kymmenen lasta eli ei tule edes yhtä luokallista per vuosi tai sitten yhden kuntalaisen vakava sairastuminen ja hänen ansaittu hoitonsa maksaa niin paljon että koko kunnan talous uhkaa romahtaa

sen jakavat täällä varmasti kaikki sen ärtymyksen ja turhautumisen jakavat monet virolaiset monet saksalaiset hollantilaiset mutta kysymys on siitä kannattaako yrittää estää totaalikatastrofin syntyminen vai eikö kannata enää yrittää

ainoastaan puhdas läpinäkyvä avoin systeemi pystyy takaamaan sen että kaikki tietävät ketkä politiikkaa ja poliitikkoja rahoittavat

kun ekp nostaa korkoja missä tilanteessa suomi on

se todennäköisesti johtaisi siis siihen että kun on velkasaneeraus tehty kreikka irtoaisi euroalueesta niin kreikkahan ei saa enää lainaa mikä tarkoittaa sitä että sen pitää lopettaa palkanmaksu eläkkeiden maksu ja sosiaaliturvan maksu suurin piirtein saman tien

me vaan uskomme siihen että hyvinvointiyhteiskunta on juuri niin vahva kuin se on työllistämisyhteiskuntana työnteon yhteiskuntana ja yrittämisen yhteiskuntana

tämä jäi vielä valitettavasti epäselväksi opposition esityksessä että onko nyt niin että te otatte vähemmän velkaa vai enemmän velkaa

eli että suomalainen hyvin koulutettu työntekijä ja hänen työnantajansa saavat osaamisensa ja tuotteensa maailmanmarkkinoille sitä on kilpailukyky

seuraavan hallituksen tehtävänä on sitten etsiä niitä keinoja joilla luodaan uutta yritystoimintaa tähän maahan ja toisaalta etsitään uutta oikeudenmukaisuutta verotukseen ja siinä varmasti pääomatulovero on yksi korotuksen paikka

irlanti olisi voinut antaa tämän vastaavasti suuremman lainan vakuudeksi mutta lienee parempi että irlanti käyttää kaikki omat liikenevät varansa ennen muilta otettua lainaa

perussuomalaisten laskelmat varmaan selviävät kun saadaan tämä valtionosuushomma selväksi se ratkaisee jo isossa osassa mutta sitten keskustan kohdalla myös

sen takia muun muassa itsenäisyytemme ajan syvimmän taloustaantuman oloissa hallitus valitsi selkeän linjan

kalliksen esiin nostamasta kilpailukykykysymyksestä mitä meidän pitää tehdä jotta osaavan suomalaisen työntekijän ja hienon suomalaisen yrityksen työ palveluina ja tuotteina käy maailmalle kaupaksi koska siitä riippuu suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus

keskustelusta voi saada sellaisen kuvan että suomi lähettäisi rahaa omasta budjetistaan espanjaan tai johonkin muuhun maahan ja sen takia me joutuisimme leikkaamaan vaikkapa jostakin hyvinvointikohteesta tai ammattikorkeakouluverkosta

onko siinä mitään mieltä tai sitten siinä että meillä on kaupunkiseutuja joissa on paljon resursseja joissa on infrastruktuuri mutta jotka eivät saa parasta vielä irti

jos jotakin odottamatonta pahaa tapahtuisi meidän ulkopuolellamme joka iskisi suomeen silloin ensiarvoisen tärkeää on se että maalla on hallitus joka kykenee nopeasti päätöksentekoon kykenee kantamaan vastuuta ja maalla on sellainen eduskunta joka kykenee tekemään vastuullisia päätöksiä eli teemme kotiläksyt ja kykenemme tekemään tarvittaessa nopeasti vastuullisia päätöksiä

jokainen voi sitten miettiä mitä sitten tapahtuu yhteiskunnalle kreikan lähialueille euroopalle ylipäänsä lähtisikö semmoinen spekulaatio liikkeelle että mahdollisesti joku toinenkin euromaa irrotetaan tai irtoaa mikä johtaa siihen kun ei tietenkään kukaan yksityinen luotonantaja luotota sitä maata enää sen jälkeen että kävisi tämmöinen ihan tavallinen konkurssitapaus jolloin sosiaaliturva palkat eläkkeet loppuvat

me teemme kaikkemme jotta tässä maassa kannattaa tehdä töitä jotta tässä maassa on varaa työllistää ihmisiä jotta yritykset joitten taseet ovat vahvoja kiitos aiem pien verouudistusten pystyisivät pitämään tiukan taloudellisen laman olosuhteissa kiinni työntekijöistään eivätkä paniikinomaisesti irtisanoisi

totean vain sen että siinä tilanteessa kun rahat ovat loppu ne eivät lisäänny vaikka pysyviä menoja kuinka lisättäisiin

arvoisa puhemies

tärkeintä oli että vaihtoehto selvitettiin kunnolla ja niin tullaan tapauskohtaisesti selvittämään tulevaisuudessakin jos tarvetta tulevaisuudessa ilmenee

me uskomme siihen että turvallinen itsenäinen vahva peruskunta on parempi malli demokratian toteutumisen kannalta elinkeinopolitiikan kannalta ja ihmisten saamien turvallisten palvelujen kannalta kuin sitten se että vaikkapa kaikki palvelut ovat erilaisissa kuntayhtymissä

jos rahat ovat loppu ne ovat loppu se ei lisämenoja vaatimalla muuksi muutu

näinhän ei tapahdu

ei kannata enää väitellä siitä että vakuuksia noin ylipäänsä pitää pyytää siitä me olemme samaa mieltä mutta kertokaa avoimesti mikä kohta komission selvityksessä on väärin

kiitos suomalaisille yrityksille siitä että siellä ei tapahtunut massiivisia joukkoirtisanomisia joita me pelkäsimme

puolet

tämä päättelyketju kannattaa viedä omassa päässään hyvin pitkälle aivan sinne loppuun saakka ennen kuin aivan varmalla esittää että letkut irti ja silmät kiinni

ihan tähän loppuun vain se että emme ole koskaan väittäneet sitä että taloustaantuma ei koettelisi suomea

me uskomme siihen että silloin kun valta ja vastuu ovat samassa paikassa kansalainen voi aina soittaa yhteen osoitteeseen yhdelle ihmiselle ja kysyä miksi tämä asia ei ole kunnossa

jokainen tietää että tällä rahoitusrakenteella ei pystytä suomea puolustamaan niin hyvin kuin pitäisi joten on tehtävä rakenteellisia uudistuksia jotta me pystymme säilymään jatkossakin siinä tilanteessa että yksi kolmasosa menee palkkoihin yksi kolmasosa päivittäiseen toimintaan kuten koulutukseen ja yksi kolmasosa materiaalihankintoihin

totta kai irtisanomisia ja työpaikkojen menettämisiä nähtiin mutta joka tapauksessa suomalainen yhteiskunta pystyi patoamaan työttömyyden räjähtämisen käsiin

arvoisa puhemies

se mistä olemme puhuneet esimerkiksi viime syksynä oli pankkikriisi eli se ei kohtele suomea kiitos pank kien hyvän kunnon samalla tavalla kuin muita

se on todella vaarallinen

tästä maksuosuudesta ja budjetista ylipäänsä

me halusimme tukea työllistämistä lisäämällä ihmisten ostovoimaa jotta ostovoima silloin kun vienti ei vedä tulisi auttamaan kotimarkkinakysyntää ja sitä kautta pitämään työpaikkoja yllä ja ehkä jopa luomaan uusia

muistan vielä sanatarkasti sanoneeni omassa budjettipuheessani että taloudelliset vaikeudet suomeen tulevat reaalitalouden kautta ja tulemme sen seurauksena näkemään rumia lukuja tämä oli jokseenkin sanatarkka sitaatti esimerkiksi viime syksyn puheesta

miksi me emme voi ajatella näin että edistämme ja kehitämme suomea niin että se terveyskeskusbussi tulee vaikka lähelle sitä ihmistä eikä niin että ihmisen pitää ajaa kilometrejä jonnekin saadakseen palveluja

siitä että oltaisiin menty vuosittain tapeltavaan budjettiin ei olisi ollut etua kenellekään ei ainakaan niille maakuntien ammattikorkeakouluille ja yliopistoille jotka hakevat toimintansa tueksi tutkimusmäärärahoja aina

meillä on yksinkertaisesti liian monta kuntaa jotka ovat tulopohjaltaan liian kapea alaisia eli rahat eivät riitä ihmisten peruspalvelujen maksamiseen ja järjestämiseen

suuret kiitokset ryhmien puheenvuoroista

mehän kaikki tiedämme että työttömyys niin vanhempien ihmisten kohdalla kuin nuorten kohdalla riippuu yleisestä työllisyystilanteesta ja se on hyvin pitkälti kansallisten toimenpiteiden varassa ja sitten eurooppalaisen vakauden varassa mutta myös kohdennettuja toimenpiteitä voidaan tehdä kuten käyttää eun budjettia

totta kai on todettava myös se että tämän rakenneuudistuksen ajoitukseen vaikuttavat valtiontalouden ja julkisen talouden säästötarpeet

puhemies

se sai lissabonin sopimukseen vielä erityiset takuut etteivät muut pakota sitä muuttamaan verotustaan

tämä on tosiasia

työministeri cronberg ei ole nyt paikalla mutta meillä siis on ymmärtääkseni ministeriössä suunnattu työllisyysmäärärahoja uuden tyyppiseen toimintaan eli kaikkea rahaa ei käytetä aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin

jos julkista taloutta ei pidetä hyvässä kunnossa eli jos meillä ei ole siis rohkeutta tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä jotka ovat leikkauksia veronkorotuksia rakenteellisia uudistuksia meidän julkinen taloutemme ylivelkaantuu niin että meillä ei ole varaa ylläpitää sen paremmin maanpuolustusta kuin koulutusta kuin sosiaaliturvaa kuin terveyspalveluita

on myös tavallaan ymmärrettävää että kun kaikesta muusta leikataan ja kasvun edellytykset ovat varsin heikot on oltava jokin strategia jolla uutta kasvua ja työtä haetaan

se missä olemme onnistuneet on se että eurooppa ei ole edelleenkään romahtanut ja euro meidän valuuttamme ei ole edelleenkään romahtanut

ensi vuonna tässä lisätalousarviossa on tarkoitus tehdä sellaisia lisäyksiä jotka palvelevat erityisesti irtisanottuja ja lomautettuja ihmisiä ja heidän osaamistarpeitaan

siis halusimme pistää paukut työnteon ja työllistämisen mahdollistamiseen siis työnteon ja työllistämisen mahdollistamiseen

myös meidän nettomaksuosuutemme kasvoi niin kuin kerrottiin valiokunnalle ja eduskunnalle ja julkisuuteen etukäteen koska meidän taloutemme kunto on vahvempi koska eu on laajentunut

minä haluaisin että me pystyisimme keskustelemaan kaikki puolueet mutta myös palkansaajat ja työnantajat porukalla tästä yhteisestä tilannekuvasta koska jos me tunnustamme mitkä ovat suomen talouden heikkoudet niin sitten itse kukin voi hoitaa oman rootelinsa

kolmantena sektorina on vielä se että pyrimme turvaamaan työpaikkojen säilymisen ja toisaalta mahdollisesti jopa uusien työpaikkojen syntymisen erilaisten yritysrahoitusratkaisujen ynnä muuta

olen ihan varma että kun jonakin toisena päivänä tässä salissa puhutaan koulutuksesta tai terveyspalveluista niin on hyvin monia kansanedustajia jotka haluavat siihenkin lisää rahaa

kiitänkin siitä tuesta jota hallitus on saanut tämän salin laidasta laitaan valiokunnissa ja laajemminkin poliittisesti näissä kysymyksissä

se missä olemme täysin eri mieltä perussuomalaisen puolueen kanssa on se kannattaako yrittää estää totaalikatastrofin syntyminen ja kannattaako yrittää uudistaa euroalueen sääntöjä niin että se olisi vahvempi ja parempi

arvoisa herra puhemies

me olemme nähneet että suomessa kasvaa terveitä hyviä fiksuja lapsia ihan riippumatta siitä millaista päivähoitoa tai hoitoa heille annetaan

eli työn teettämisen ja työnteon verotusta on tuotu alas ja jotta saamme verotuloja lisää olemme kasvattaneet kulutusverotusta

mutta kun me olemme tilanteessa jossa suomi ylivelkaantuu niin meidän vaan pitää uskaltaa tehdä se minkä suomalaiset ovat aina tähänkin saakka uskaltaneet ja ymmärtäneet ja halunneet tehdä eli kantaa vastuuta terveestä julkisesta taloudesta vaikka se tarkoittaa kipeitä päätöksiä

toki sekin pitää ymmärtää että eri ryhmillä on erilaisia painotuksia tai omia arvojaan joitten puolesta välttämättä ei päästä aina toimenpiteistä yhteisymmärrykseen mutta joka tapauksessa jos me tunnustamme sen yhteisen tilannekuvan niin ainakin se helpottaa samaan maaliin menemistä ja minä tulen etsimään keinon tälle keskustelulle

ihan hirveän mielelläni kuulisin teidän ajatuksianne siitä mitkä asiat ovat niitä toimivaltoja joita pitäisi siirtää pois samoiten kuin edustaja soini totesi että miksi emme ole tässä asiassa britannian konservatiivien kanssa samoilla linjoilla

sellaiset kunnat ovat kansalaisten kannalta turvattomimpia joilla ei ole taloudellista voimaa kantaa vastuuta palveluista ja sitä kautta ihmisistä